hallitus ei luonut helsingin peliteollisuusklusteria

sen sijaan että viedään isolla kouralla koulutuksesta ja annetaan pieniä lohdutuspalkintoja muutamille valituille sektoreille kannattaa panostaa työmarkkinoiden tervehdyttämiseen ja vankkaan koulutukseen